ihmisten hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän mahdollisuuksien menestyä pitäisi olla kaiken politiikan perusta tällä alueella

median julkaisemat verotilastojen juorupalstat tulisi itse asiassa muuttaa kertomaan siitä kuinka suurilla summilla tai investoinneilla kyseiset henkilöt ja yritykset rahoittavat yhteiskuntaa ja sen palveluja sekä työllistävät

tällä hetkellä koko suomen houkuttelevuus yritysten sijoituspaikkana on liian vähäinen pörssiin listattujen uusien yritysten määrä lähes olematon ja työpaikkaliikenteen järjestelyt ja asumisalueiden käyttöönotto vuosia leppäkerttusuojeluvalitusten takia myöhässä

kuitenkin muun muassa sosiaali ja terveysinnovaatiot sekä päivittäistä elämää tukevien teknisten ratkaisujen innovaatiot ovat niitä joita on mahdollisuus toteuttaa ja suunnitella myös pienyritysalueilla isojen keskusten ulkopuolella

arvoisa puhemies

mikäli pääkaupunkiseutu alueena ei kykene kilpailemaan lähialueiden pietarin tallinnan puolan ranta alueiden ja tukholman kanssa globaaleilla markkinoilla on koko suomen kohtalo talouselämässä kyseenalainen

mielestäni onkin turhaa keskustella vain muutaman kaupungin yhdistämisestä vaikkakin suomen tiheimmin asutulla alueella

mutta syytä sitä vastoin olisi keskustella koko entisen uudenmaan läänin kokoisen alueen kehittämisestä palvelujen asumisen teollisuuden ja liikenteen yhteistyöalueena

mitä te olette tehnyt tai mitä on suunnitteilla nimen omaan tänään ikään rajojen nimenomaan eun rajojen ulkopuolelta tulevien siirtolaisten ja myöskin turvapaikanhakijoiden rekisteröinnissä

paras hanke on edennyt liian hitaasti tarkasteltaessa koko suomen alueella kansalaisten oikeutta saada yhdenvertaisia palveluita joka puolella maata

toinen asia koskee kehitysyhteistyömäärärahoja eun roolia nimenomaan siinä miten kehitysyhteistyömäärärahojakin voidaan käyttää siihen että sitoutetaan lähtömaan päättäjät ja yhteiskunta aidosti huolehtimaan yhteiskunnastaan niin että sieltä ei tarvitse lähettää työikäisiä ihmisiä muualle eli vertio kulun ei halua

itse asiassa koko suomen asukasmäärää ja kansalaisten sijoittumista ajatellen olisikin syytä tutkia mallia jossa hallintokunta olisi entisten läänien kokoinen

arvoisa puhemies

edustajat nepponen ja palm ottivat esiin jo ulkoministeriön sekä lähetystöjen että konsulaattien tilojen vaikutuksen paitsi kustannuksiin niin myöskin kyseisten toimijoiden työhön

paikalliskunnat paikallisalueet järjestäisivät toimeenpanon ja toimisivat oman alueensa asiantuntijoina ja lähipalvelujen koordinoijina

kysyisinkin ministeriltä että onko harkittu erikseen muun muassa pohjoismaiden yhteistä nimenomaan näkyvyyden lisäämiseksi tarkoitettua kiinteistöjen käyttöä koska itse katsoisin että näkymällä yhdessä painoarvo suhteessa euhun ja muutamiin muihin kansainvälisiin järjestöihin korostuisi

arvoisa puhemies

käsiteltävät lakiehdotukset ovat kaikin puolin kannatettavia ajatellen myöskin toisen sukupolven maahanmuuttajanuorten kotoutumista

perheen vanhempien lähinnä äidin osuus lapsen kielen oppimisessa on erittäin tärkeä

sekä kyky ohjata lapsen läksyjenlukua ja kotitehtäviä ei ole lainkaan itsestäänselvää tänä päivänä maahanmuuttajien kohdalla

valmentavan opetuksen pidentämisen lisäksi tulisi vahventaa kokonaiskoulupäivätoimintaa iltapäiväkerhojen läksyjen ohjausta ja äitien aktiivista kieliopetusta ja kotoutumista

ihmisoikeuspoliittinen selonteko on tärkeä päivittää ainakin kerran joka vaalikaudella kuten ministeri stubbkin aiemmin täällä mainitsi varsinkin nyt kun kansainväliset sopimukset ja niiden vaikutukset kansallisiin kirjauksiin ovat entistä merkittävämpiä

iäkkäät henkilöt ovat yksi kansalaisryhmä jonka oikeus yhdenvertaiseen kohteluun sekä oikeus ja todellinen mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon on osoittautunut usein niin sanotuksi kuolleeksi kirjaimeksi

koska kunnilla on laaja harkintavalta iäkkäiden tavanomaisten palvelujen järjestämisessä ovat myös saatavilla olevat palvelut niiden asiakastarpeen mukainen toteutuminen tai rahoituksen riittävyys eri puolilla maata yhtä kirjavia kuin kuntien kirjokin

kun tähän vielä lisätään sosiaali ja terveyspalvelujen piirissä olevien ikäihmisten mahdottomuus valita vapaasti kotikuntansa ei ole ihme että myös työelämässä kiireisten lasten ja omaisten henkinen kuorma kasvaa muualla asuvien vanhenevien vanhempien sairastaessa

entisenä yrittäjänä kannatan voimakkaasti yrittämisen vapautta ja yrittäjän vapautta päättää omista työajoistaan jotka tosiasiassa määräytyvät kylläkin asiakkaille sopivimpien aikojen ja yrityksen kannattavuuden perusteella

tässä lakiehdotuksessa annetaan kauppayrittäjille entistä suurempi vapaus pitää liike auki silloin ja siellä missä asiakasvirta on kannattavin

uusi sosiaalitoimen ja terveyspalvelujen yhteistyötä vahvistava terveydenhuoltolaki sekä siihen liittyvät järjestämissopimukset ja kokeilut parantavat onnistuessaan myöskin ikääntyvien yhdenvertaista palvelujen saantia paitsi keskenään myöskin maan eri osissa

toisaalta kauppakeskusvuokrasopimuksissa voidaan jatkossa jo etukäteen sulkea pois yrittäjät jotka eivät voi pitää liikkeitään auki seitsemänä päivänä viikossa huolimatta mahdollisuudesta yhteen vapaapäivään viikossa

arvoisa puhemies

ulkoasiainvaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen että suomi ei edelleenkään ole ratifioinut ykn vammaisten oikeuksien yleissopimusta eikä edes virallista suomennosta ole julkaistu

kuten täällä aiemmin on todettu varsinkin naisyrittäjien mahdollisuus viikonlopputöihin lisää stressiä järjestää perheelle yhteistä aikaa järjestää lomat ja sairausajan sijaisuus

oikeus työhön itsensä elättämiseen oikeus kuntoutukseen toimintakyvyn tason laskun ei iän ja hoitoisuusasteen perusteella oikeus pitää eläke lepäämässä ja olla täysimääräisesti mukana työelämässä niin kauan kuin voimat vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta riittävät on kaikkien osapuolten etu ja myös osa köyhyyden torjuntaa

en voi myöskään äitinä sydämessäni kannattaa sitä että lisää lapsia siirtyy elämäntapaan jossa säännöllinen päivärytmi sekä viikkorytmi häiriintyy joskin tutkitusti vuoropäiväkotilapset viettävät vähemmän aikaa päiväkodeissaan verrattuna päivähoitolapsiin

opiskelemaan tai työhön meno ei voi saada aikaan muun muassa sitä että sairauden aiheuttamista lisäkuluista ja vaivasta maksettava kelan hoitotuki alenee ja johtaa siihen että oikeus opinto ja työkykyä tukevaan tai parantavaan kelan vaikeavammaisten kuntoutukseen lakkaa

myös kehitysvammaisten oikeus kykyjensä mukaan samanlaiseen työntekoon ja palkkaan kuin muillakin tukityöllistettävillä on kirjattava tulevaisuudessa lakiin

kauppakeskuksissa isojen liikeketjujen valta vääjäämättä lisääntyy ja pienet erikoiskaupat ajautuvat ulos kauppakeskuksista ja itsepalvelu liikkeissä lisääntyy kassatoimintoja myöten

vammaisellakin on oikeus saada palkkaa elättää itsensä ja kerätä työllään säästöjä edetä uralla ja palata työhön unelma mikä ehkä tällä nykylainsäädännöllä pysyykin unelmana

kuten stv lausunnossaan sanoo työ on keskeisimpiä ihmisen itsemääräämisoikeuteen vaikuttavia tekijöitä se luo taloudellista varmuutta ja sosiaalisia verkostoja

se mitä tämä lakiehdotus toisaalta parantaa on nuorten ja vajaakuntoisten työllisyys paremmat osa aikatyömahdollisuudet ja perheiden mahdollisuus hoitaa viikko ostoksensa myös sunnuntaisin jolloin useimmilla työpaikoilla on vapaapäivä

uskon myös taajamien keskustojen pienliikkeiden monipuolistumiseen erikoisliikkeiden siirtyessä pois kauppakeskuksista huolimatta siitä että kauppakeskusten brändimausteina ja rakentajina ovat nimenomaan pienet yrittäjävetoiset erikoisliikkeet

ihmisoikeusasiana pidän myös sitä että työnantajan yritystoimintaa voi myös ilman pelkoa rangaistuksesta ja vahingonkorvausvelvoitteesta sabotoida vapaasti muun muassa työmarkkina ja työsopimuslakien vastaisilla lakoilla

niiden ihmisryhmien ihmisoikeuksista jotka eivät jostain syystä itse kykene pitämään puoliaan on vastuussa koko yhteiskunta sekä kaikki hallinnonalat ja päättäjät omilla tonteillaan

arvoisa puhemies

kolmas rooli

siinä roolissa vaadin myös valtion ja kuntien virastoja pankkeja ja vakuutusyhtiöitä pitämään ovensa auki kuutena päivänä viikossa siis myös lauantaisin ja iltaisin jotta ne voisivat palvella asiakkaitaan aikoina jolloin päivätyötä tekevät yrittäjät ja kuluttajat voisivat asioida kyseisissä laitoksissa olematta pois työstään

vammaispoliittista ja ikäpoliittista ohjelmaa toimintaluetteloineen on kiirehdittävä jotta voimme puhua kaikkien suomalaisten ihmisoikeuksista

ymmärrettävästi puhunut hallitus on osoittanut suomalaisille myös tekevänsä suomalaisten talouden turvallisuuden eteen konkreettisia tekoja ei vain ohjelmia ja ideologisia kokouksia

tällä kansallisella turvallisuudentunteella ja suomen talouskehityksen ennustettavuudella on erittäin tärkeä rooli siinä että saamme myös isoja työllistäviä teollisuuslaitoksia ja erityisosaamiseen perustuvia teknologian yrityksiä maahamme

kunnat autioituvat ja vanhenevat työikäinen väestö muuttaa asutuskeskuksiin joihin tarvitaan voimakasta infraa toimivaa liikennettä ja asukaspalvelurakentamista

kuntien hallintobyrokratian karsiminen ja palveluiden erilaiset järjestämismuodot sekä pienten yritysten toimintaedellytykset kilpailutilanteessa tulee turvata

arvoisa puhemies

vanhuspalvelulain voimaantulosta on pidettävä huoli

ikääntyvien veteraanien kuntoutusrahat tulee samalla katsoa että ne jaetaan nimenomaan oikeudenmukaisesti sinne missä niitä aidosti voidaan käyttää hyväksi

lääkinnällisen kuntoutuksen rooli muutenkin työterveyshuollossa kuntien ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja vanhusväestön toimintakyvyn ylläpitämisessä on tärkeä

lisäksi jatkossa meidän tulisi myös helpottaa muiden palvelujen tavoitettavuutta ja nimenomaan niiden palveluiden joita tarvitsevat kroonisesti sairaat lapsiperheet ja vanhukset siis ne joiden on hankala tajusin käyty ey on hankala päästä palvelujen luokse

matalan kynnyksen lähipisteiden terveyskioskien päiväsairaaloiden mobiilien näytteenottopalvelujen on oltava käytössä siinä vaiheessa kun suuret ikäluokat niitä eniten kotialueellaan tarvitsevat ja huolimatta siitä että kuntien työntekijöiden on tehtävä työtään myös varsinaisen työpöytänsä ja kellokorttitilan ulkopuolella

arvoisa puhemies

lopuksi suomalaisen ja ulkomaalaisen rahan pysyminen maassa ja tahto muuttaa se työpaikkoja luoviksi investoinneiksi on suomelle erittäin tärkeää

yrttiaholla ja tänään monella muulla salissa

tämä kertoo vaan siitä että osakesäästäminen ja piensijoittaminen koetaan edelleen vaikeaksi ja liian työlääksi tavaksi ylläpitää säästöjen arvoa tuottavana

pienten pääomien tuoton pääomaveron kasvamisen uhka vie jo nyt yrityksiä toimimaan naapurimaihin joissa yritysveroja ei ole tai joissa yrityspääoman tuotto on parempi kuin suomessa

yrittäjänä omia varojaan sijoittava ei voi elää neljän vuoden vaalikausin

käsiteltävänä oleva palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen parantaa ja monipuolistaa mielestäni tämän lain puitteissa vihdoin myös terveydenhuollon toteuttamista

mielestäni tämä ehdotus ja tämä laki kaiken kaikkiaan on hyvä täydentäjä nimenomaan niille alueille missä meillä on ollut joko pieni väestö taikka harva asutus taikka vaikeuksia saada julkiselle puolelle lääkäreitä

tärkeämpää kuin tämän asukaspohjan koon ympärillä pyöriminen on todella sen ymmärtäminen että palvelut on toteutettava asiakkaan tarpeiden mukaisesti sisällön laadukkuuden ja läpinäkyvän hinnoittelun pohjalta ja myöskin se että henkilöstön liikkuvuus kunnan eri palvelualojen välillä tulee osaamisen puitteissa olla mahdollista

seteli ja sen mukana mahdollistuva omaosuuden käyttö sopii tulevaisuudessa nykyistä useammalle koska suurten ikäryhmien periessä vanhempansa vanhetessa eläköityessä paremmalla eläkkeellä heidän varallisuutensa mahdollistaa myös oman rahan käytön palvelujen hankinnassa

näen tämä vielä jopa parannukseksi esimerkiksi kesämökkikuntiin ja näille pohjoisen hiihtokeskusaluille että meillä voidaan ajatella että ne jotka pitävät kesäasuntoaan siellä voivat myöskin toimia tällaisissa paikoissa työntekijöinä siellä mökkialueella tai hiihtokeskuksissa ollessaan

tämä on se joka antaa joustavuutta henkilöstömäärässä sekä estää työntekijän laitostumista ja sokeutumista työpaikan kehittämisvaateille

kilpailu palvelujen tuottamisessa ja läpinäkyvyysvaade kustannuksissa pakottaa myöskin julkisen sektorin koosta huolimatta oikea aikaisuuteen riittävyyteen ja sitä myötä palvelujen laatutasoon joka takaa asiakkaiden asukkaiden tyytyväisyyden ja talouden tehokkuuden

arvoisa puhemies

toinen asia minkä näen tässä hyvänä on nimenomaan se että sairaalan tilat saadaan enemmän käyttöön joskin olisin itse toivonut että näissä julkisissa tiloissa työskentelevät ihmiset tekisivät itse työtä tehokkaammin sen vuorokauden aikana jolloin ehkä meillä ei olisi niin paljon näitä jonojakaan

onko tarkoitus myöskin tehdä jonkinlaiset linjat sille miten tehdään työntekijöille kyselyjä julkisella ja yksityisellä puolella jotta tiedetään miten työntekijät työpaikoissaan viihtyvät ja työtään kehittävät

mitä tulee yksityispalvelutyösuhteen houkuttelevuuteen työpaikkana se kyllä perustuu kysyy sitä keneltä tahansa vapauteen työajoissa työn järjestelyssä keskittymiseen nimenomaan potilastyöhön johon lääkärit on koulutettu eikä sitä avustaviin tehtäviin

lisäksi pääsy ammattitaitoa parantavaan koulutukseen on yksi kriteeri joka houkuttelee yksityispuolelle koska julkinen sektori ei kykene sitä tarpeellisessa määrin antamaan

kuntien tuleekin seurata ja huomioida henkilöstön saatavuutta palvelurakenteiden ja kokonaisuuksien suunnittelussa ja todellinen riski sitä vastoin on kuntien vapaudessa valita ottavatko ne palvelusetelit käyttöön ja missä palveluissa

tässä muutama kysymyksenalainen seikka

kuntien erikseen asettamat käyttöönoton vaatimukset ja ehdot sekä hyväksymät lääkäreiden kliiniset kriteerit saattavat eriarvoistaa ihmisiä eri puolilla maata

kuntien vastuu palvelusetelien käyttöönotossa on iso ja sen ymmärtäminen että palvelutuotannon monipuolisuus on etu eikä uhka helpottaa myös käyttöönoton toteutusta

vaarana on että jokainen kunta tai yhteistoimintayksikkö kehittää oman sähköisen rekisterin joka lisää maamme entisestäänkin sekavaa terveys ja sosiaalitoimen sähköistä järjestelmää

olisikin kiirehdittävä valtakunnallista alueellista palvelurekisteriä joka olisi siinä olevien yritysten ja kuntien sujuvasti päivitettävissä

sähköisenä tulee myös muistaa toteuttaa potilasasiakirjojen luovuttamisvaltuutus jotta asiakastiedot olisivat aina oikean toimijan käytössä

kansallinen yhtenäisyys ja ohjeistus palvelusetelikäytäntöjen järjestämisessä ja ulkoasussa helpottaisi käyttöönoton logistiikkaa

arvoisa herra puhemies

lakiehdotus on tarpeellinen varsinkin painottaessaan opetuksen ja työelämän välistä yliopistolliseen perustutkimukseen perustuvaa soveltavaa tutkimusta

kustannusrakenteen läpinäkyvyys ja palvelun tarkka sisältö komplikaatioiden ja jatkohoidon kustannusten ja yhteistyön sekä tämmöisten yhteistyökokousten palkkiokustannusten maksajat olisi selkeästi kirjattava ja huomioitava palveluntuottajia kuntien listoille hyväksyttäessä

ammattikorkeakouluopetuksessa näkyvä eri koulujen välinen käytännön osaamisen heterogeenisuus on ikävä kyllä tällä hetkellä varsinkin työnantajan kannalta katsottuna erittäin hankalaa

palveluseteliä yhdeksi vaihtoehdoksi valittaessa tulisi myös huomioida koko yhteiskunnalle monta kautta tuleva kulu

kädentaitojen ja niiden teoriaperustan osaaminen pitäisi olla paremmassa tasapainossa kuin se tällä hetkellä on

olisikin tarkasteltava oppilaitosta lähinnä olevan talousalueen ja palveluyritysten ja laitosten laadun mukaisia opiskelulinjojen keskittämisiä vielä nykyistäkin tarkemmin tietyille alueille jotta harjoittelupaikkoja olisi myöskin olemassa

asiakkaan maksukykyä arvioitaessa on sosiaali ja terveyspalvelujen valvonnassa tarkkailtava myös määrittelevätkö kunnat aidosti setelin hinnan yksilöllisen maksukyvyn mukaan kuten laissa sanotaan

riittävät opettajaresurssit kouluissa ovat tärkeitä mutta myöskin työhön opastuksessa ja mahdollisuudessa oikeasti tarttua harjoittelupaikan työtehtäviin on vielä tänä päivänä tehostamisen varaa

aito yhteistyö on välttämätön jotta setelipalvelujen myötä syntyvä alueellinen pienimuotoinenkin palveluyrittäjyys voisi aidosti elättää yrittäjänsä luoda uusia työpaikkoja myös haja asutusalueille

opettajien ja työnjohdon yhteistoiminta riittävä työssä oppimisen palkkio ohjaavalle työnohjaajalle sekä oppimistasoa mittaavat testaukset ohjaisivat eritasoisissa työpisteissä oppimista

toivottavasti palveluseteli selkeyttää ja järjestää sairaanhoidon työnjakoa parantaa julkisen terveydenhuollon työviihtyvyyttä helpottaessaan erityisosaamisen saatavuutta ja nopeuttaessaan hoitoketjuja ja purkaessaan ruuhkahuippuja

terveydenhuollon puolella sisään otettavien opiskelijamäärien tulisi olla kooltaan sellaisia että kaikille opiskelijoille on mahdollisuus myöskin antaa harjoittelupaikka ja aito työskentelypaikka erilaisilla terveydenhoidon sektoreilla

samalla lääkärien ja terveystoimijoiden verkostoituminen nimenomaan potilaan ja asukkaan alueella luo myöskin sujuvampaa yhteistyötä aina sen potilaan eduksi

näin opiskelija saa myös realistisen käsityksen siitä erityisalasta jolla hän mahdollisesti valmistuttuaan huomaakin haluavansa työskennellä

eräs asia joka ei aivan selvästi tästä uudestakaan lakiehdotuksesta oikein löytynyt oli tämä opiskeluoikeuden siirtäminen tai keskeyttäminen varusmies tai siviilipalvelun takia

koska tällä hetkellähän tilanne ammattikorkeakoululaissa ja yliopistolaissa ja laissa ammattikouluopetuksesta on jokaisessa erilainen

niissä koulut saavat vapaasti päättää yliopistoa lukuun ottamatta antavatko opiskelijan pitää saamansa opiskelupaikan jos hänen pitääkin aloittaa armeija vai joutuuko hän keskeyttämään armeijan esimerkiksi jo siinä alkuvaiheessa jotta hän voi yleensä pitää sen opiskelupaikan jonka hän on yhteishaussa saanut

toivon että tämä lakiehdotus tämän koulutason kohdalla tuo siihen ongelmaan ja eriarvoisuuteen eri koulujen välillä jonkinlaisen yhtenäisyyden

ja kun halutaan että voimme edistää tervettä aikuisuutta ja työkykyä ja aktiivista toimintakykyistä vanhuutta meidän pitää todella kyetä investoimaan siihen elämänkaaren alkupäähän

arvoisa herra puhemies

yritystoiminta pitäisi esimerkiksi voida jättää lepäämään edes yhden kerran työuralla ilman että sitä on pakko lopettaa

ravintola ala on hyvin työvoimavaltainen ja ravintola alaan liittyy monia isoja kustannuksia kiinteitä kuluja ja ne ovat nousseet todella rajusti viimeisten vuosien aikana viimeisen vuoden aikana esimerkiksi työvoimakustannukset raaka aineet ja energiakustannukset

yksi huolestuttava piirre on ollut että harmaa talous on valitettavasti edelleenkin lisääntynyt ja on liian helppo jättää esimerkiksi veroja maksamatta tällä hetkellä suomi nimisessä osakeyhtiössä

hallinnonalojen omiin strategioihin tulisi myöskin kirjata auki miten hyvinvointi ja terveyden edistäminen niiden toiminnassa toteutuvat ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa yksittäisen kuntalaisen kohdalla

työtaistelu on laillinen kun se ei työsopimuksen voimassa ollessa kohdistu mihinkään sopijapuolia sitovaan työehtosopimuksen kokonaisuuteen tai sen yksittäiseen määräykseen

kansainvälisyys on suomen mahdollisuus

hyvin koulutettu kielitaitoinen nuoriso ja uusi teknologia ja suomalainen sisu se on kaiken tämän mahdollisuus

sopimuksiin sidotut yhdistykset ovat myös velvoitettuja huolehtimaan siitä että myös niiden ja sopimusten alaiset yhdistykset työnantajat työntekijät ja niin edelleen

mutta suomen rajojen sisällä asiat ja kannusteet on tehtävä sellaisiksi että nämä ihmiset haluavat palata tänne maahan takaisin tuomaan uusia ajatuksia ja vahvuuksia kotimaansa parhaaksi